pitäs jossa este jonka pohjalta se usko

ihminen tekee päätöksen meneekö kysyntää ja tarjontaa

sen lisäksi ne on kaks lisää toimintaa josta työvoimahallinnon remontti on yksi ansiosidonnainen työttömyys turvaa sen uudistaminen tarkoittaako tämä sitä että näillä toimilla saadaan työllisyys tuosta vain kasvuun

veropolitiikka on tietysti aika vaikea kiikkulauta siinä mielessä että kun otat yhdeltä pois niin yhtäkkiä se siirtyy jollekin toiselle ja sen takia ajatus näistä korvamerkinnöistä joista on paljon puhuttu

minun mielestäni tämän keskustelun pohjalta on yksiselitteisen selvää että tämän talon enemmistö puolueiden selkeä enemmistö kahta ihan pientä ryhmää lukuun ottamatta on yksituumainen suomen venäjä politiikassa ja yksituumainen sen suhteen että tasavallan presidentin johdolla yhteistoiminnassa hallituksen kanssa suomen ajama venäjä politiikka on tämän kriisin aikana toiminut

arvoisa puhemies

mutta seuraavat kehitykset jos ne tapahtuvat tapahtuvat sitten sopimusmuutosten kautta

todellakin odotan mielenkiinnolla keskustelua jonka käymme sitten kaasuputkesta ja on erinomaista että tämä keskustelu eduskunnassa ja suuressa salissa tullaan käymään

näistä tärkeimmät ovat väestön ikääntyminen kokonaistuottavuuden heikko kehitys liian vähäiset investoinnit ja tästä johtuva pääomakannan kasvun hidastuminen talouden heikko kasvupotentiaali sekä julkisen talouden tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino

vastaus on että välttämättä ei mutta julkisella puolella ne ovat ne rakenteelliset toimenpiteet joilla me saamme virtaa meidän yksityiselle sektorillemme ja meidän yrityksillemme koska ilman yritysten panosta ja ilman näitä toimia suomen työllisyys ei tule kasvamaan mikä tarkoittaa sitä että silloin hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida tukea

ilman muuta selvää on että meidän tavoitteenamme tänään on ollut todellakin puhua ulkopolitiikkaa ei puhua proseduuria

kannan muodostus komission ehdotukseen tilinpäätösdirektiivistä on tem vetoisesti käynnissä ja tähän viranomaisten välille tapahtuvaan raportointiin tulee tuo sama raja

me kuten olemme aiemmin todenneet yritämme parantaa sitä proseduuria jolla ulkopolitiikkaa tehdään ja informaatiota viedään eteenpäin

se tässä tietysti on mielenkiintoista että kukapa olisi uskonut että meillä olisi kaksi näinkin vilkasta ja hyvää keskustelua venäjästä koska tämä kriisihän on ainoastaan kymmenen kuukautta vanha

suomalaisten ikääntyminen kasvattaa ikäsidonnaisia menoja kuten eläkkeiden sekä terveys ja vanhuspalveluiden menoja nopeasti ja vielä pitkään

ymmärrän kritiikin ja uskon että koko tämä eduskunta on koulutusmyönteinen mutta tosiasia on se että jos me emme saa aikaiseksi työpaikkoja ja talouskasvua niin valitettavasti tämä leikkauskierre jatkuu

mutta nyt me olemme täällä puhumassa vakavasta asiasta joka on afganistan joka on isaf operaatio joka tällä hetkellä on erittäin vaikeassa tilanteessa jossa yhdysvaltain presidentti on juuri pitänyt suurimman avauksen koko presidenttikautensa aikana

eli me tarkastelemme tätä tilannetta

mutta yritin muistionkaloista kaivaa tuliko tästä sanottua mitään ja kävin läpi myös ecofin paperit ja sen tyyppistä kannanmuodostusta ei ainakaan minun suustani siellä ulos tullut

toinen tavoite mikä meillä fiskaalisen lisäksi on on tietysti käyttäytymistoiminta ja sen takia me olemme nyt tässä hallituksessa panostaneet enemmän sellaisiin toimiin jotka luovat toimeliaisuutta ja toivon mukaan työpaikkoja ja sitten panostaneet verotuksessa ja verotuksen kiristyksessä nimenomaan välillisiin veroihin ja haittaveroihin

toivon että voimme keskittyä nimenomaan siihen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan eikä siihen proseduuriin jossa on tapahtunut virheitä jotka on myönnetty ja joista on opiksi otettu

olemme pyrkineet siihen että yhtäältä toimintamme euroopan unionin sisällä on ollut aktiivista ja tehokasta ja toisaalta siihen että olemme ylläpitäneet kahdenvälisiä suhteita

ensin harmaan talouden torjunta mitkä ovat ne kokonaisuudet

eli toivotaan että voimme jatkaa ulkopolitiikasta puhumista

siis ilman muuta periaate pitää edelleen

yhtä kaikki minun mielestäni tämä on erittäin hyvää ja arvokasta keskustelua ja olen valmis sitä jatkamaan erityisesti silloin kun lähdemme liikkeelle keskustelussa emun kehittämisestä

suomen ulko ja turvallisuuspolitiikka tänä päivänä määräytyy pitkälti sen kehikon kautta jota rakennetaan euroopan unionin sisällä

ainoa tapa jolla näiden vaalien turvallisuutta voidaan viedä eteenpäin on tässä tapauksessa lisätä näitä joukkoja sekä siviili että sotilaspuolella

haluamme myös katsoa meidän kriisinhallintatoimiamme kokonaisvaltaisesti mukaan lukien yk operaatiot ja euroopan unionin operaatiot

samalla korostan tässä resurssikysymyksessä sitä että kun meillä on automaattista tietojenvaihtoa niin sehän tulee myös vähentämään henkilöresurssipuolta mutta se on ikään kuin sivuhuomio ainoastaan

tämä tarkoittaa sitä että euroopan unionin päätökset ulko ja turvallisuuspolitiikassa sitovat meitä kuten myös talous ja kauppapolitiikassa ja sen takia olemme toimineet unionin sisällä aktiivisesti

haluaisin myös vastata sitten samalla ed

me kehitämme myös omaa operaatioiden vaikuttavuutta osana kokonaisuutta

on itsestäänselvää että afganistanissa ei ole ainoastaan sotilaallista ratkaisua vaan sen sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa käsi kädessä on siviilikriisinhallintaa ja kehitysyhteistyötä

normaalinkaan talous ja työllisyyskehityksen oloissa julkisen talouden tulot eivät riitä rahoittamaan nykyperustein määräytyviä julkisia menoja

sanktiopuolella saimme paljon kiitosta siitä että ne neljä sanktion alaa jotka euroopan unioni on määritellyt eivät ole suoranaisesti iskeneet suomeen vastasanktiot erityisesti maitosektorin puolella ovat kylläkin iskeneet suomeen

tapa jolla me olemme toimineet on se että me olemme taanneet näiden vaalipaikkojen turvallisuutta ja antaneet tasavertaisen mahdollisuuden äänestämiseen

me olemme toimineet kahdella saralla siten että me olemme myös sisäisesti edustaja koskinen venäjä ministeriryhmässä joka on siis edelleen olemassa eu ministerivaliokunnassa ja ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa käsitelleet venäjää viikoittain

jos tulojen ja menojen rakenteellista epätasapainoa ei korjata julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti tulevina vuosikymmeninä

kiurulle ehkä toteaisin että olen monesta asiasta innostunut mutta en tietenkään eikä hallituskaan ole innostunut siitä että me joudumme lisäämään läsnäoloamme afganistanissa

tässä mennään neljännen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoon ja suomessa valmistelut ovat tässä jo pitkällä

me innostumme siinä vaiheessa kun tämä operaatio lähenee loppua ja se operaatio on ollut onnistunut ja suomi jonain päivänä afganistanista vetäytyy

edustaja sipilä puhui paljon diplomatiasta ja sen merkityksestä ja ylipäätään haluaisin nostaa esille pidetyistä puheenvuoroista puheenjohtaja sipilän puheenvuoron joka osoitti sitä yksituumaisuutta mikä meillä tällä hetkellä venäjä politiikassa on ja olen siitä erittäin kiitollinen

haluaisin myös osoittaa erityisen kiitoksen sekä vasemmistoliitolle että perussuomalaisille jotka ainakin suoraan vastustivat hallituksen linjaa eivätkä tehneet omaa kantaansa epäselväksi tai kiemurrelleet missään muodossa

tämän vuoksi ainoa tie pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tehdä sen kestävyyttä parantavia uudistuksia